hallituksen linjana on ollut se että nyt kööpenhaminasta pitäisi saada vahva poliittinen sitoumus tulevan sopimuksen keskeisistä sisältökysymyksistä ja yksityiskohdista niin että pystytään panemaan ne keskeiset elementit toimeen välittömästi kokouksen jo päätyttyä

edustaja soini kysyi myös että jos tasa arvoinen avioliittolaki menee läpi tuleeko hänestä lainrikkoja sen takia että hänen käsityksensä avioliitosta on toisenlainen

juridinen sopimus juridisesti sitova sopimus laadittaisiin tämän poliittisen yhteisymmärryksen perusteella mahdollisimman pian kööpenhaminan kokouksen jälkeen kuitenkin viimeistään vuoden sisällä

jos se olisi realistisesti mahdollista niin ilman muuta se olisi paras lopputulos ja sitähän suomi ja eu ovat tähän asti koko ajan ajaneet

koska nyt kuitenkin tässä neuvottelutilanteessa näyttää valitettavasti siltä että kööpenhaminassa tähän lopputulokseen ei välttämättä voida päästä kannattaa tavoitella realistisesti parasta mahdollista lopputulosta eli vahvaa poliittista sitoutumista sen tulevan juridisesti sitovan sopimuksen keskeisistä sisällöistä

ilmastotieteestä on jälleen kerran keskusteltu vilkkaasti

lakialoite ja myös kansalaisaloite tasa arvoisesta avioliittolaista koskee ainoastaan siviilivihkimistä eli kirkoilla ja uskonnollisilla yhdyskunnilla on ja säilyy myös vapaus päättää siitä keitä ne haluavat avioliittoon vihkiä myös tulevaisuudessa

minkään yksittäisen tutkijan minkään yksittäisen tutkimuslaitoksen tai minkään yksittäisen tutkimuksen tulos suuntaan tai toiseen ei ratkaise ei kumoa eikä vahvista tätä tieteellistä todistusaineistoa vaan siellä on paljon laajempi massa takana

mutta edustaja saarakkala esitti kysymyksen tuleeko vihreiltä nyt aloite tämän sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan pukeutumisen tai pukeutumattomuuden sallimisesta

itse asiassa monet viimeaikaisista parin viime vuoden aikana tulleista ilmastotieteen tuloksista viittaavat siihen että aiemmat arviot ilmastonmuutoksen vakavuudesta saattavat olla jopa alimitoitettuja

eli ilmastonmuutos saattaa olla vieläkin vakavampi uhka kuin mitä näissä paljon siteeratuissa hallitusten välisen ilmastopaneelin arviointiraporteissa tähän asti on esitetty

yhtä lailla katson että laissa ei tule määritellä saako pukeutua kaapuun tai johonkin muuhun sorttiin kunhan nyt sitten jollain tapaa vähän joitakin yksityisimpiä alueitaan peittää

arvoisa puhemies

minusta tässä keskustelussa on annettu ihan liian vähän tunnustusta ministeri virkkuselle siitä että hän on sinnikkäästi istunut täällä kuuntelemassa nyt jo kohta kuudetta tuntia jatkuvaa keskustelua ja varmasti saanut tästä keskustelusta paljon eväitä jatkovalmisteluun ja itse ainakin toivoisin että jos tässä poliitikon uralla saan jatkaa tulevaisuudessa niin voisin saada jotain tästä ministerin kärsivällisyydestä ja sinnikkyydestä myös omaan toimintaani

mutta ajattelin puuttua kolmeen keskustelussa esillä olleeseen näkökulmaan ensinnäkin ta louteen sitten demokratiaan ja kolmantena sopivaan tasoon päättää erilaisista asioista

edustaja kiviniemi muitten joukossa totesi puheenvuorossaan ihan oikein että kuntarakenteen uudistamisella ei saada taloudellisia säästöjä lyhyellä aikavälillä

mutta pitkällä aikavälillä jos kuntarakennetta remontoidaan fiksulla tavalla on mahdollista parantaa tuottavuutta saada kustannussäästöjä ja selvästi parantaa kuntien taloutta oikeastaan aika montaakin eri kautta

sen sijaan suurempi merkitys on sillä että monissa tapauksissa isommissa kokonaisuuksissa voidaan tuottaa paremmin ja tehokkaammin monia palveluita ei kaikkia mutta monia

samoin jos toimivimpia ratkaisuja voidaan saada sovellettua uudessa kunnassa koko uuden kunnan alueella sillä voidaan myös saada ihan selviä taloudellisia hyötyjä ja ihan vähäpätöinen ei ole sekään asia että laajempina kokonaisuuksina yhdyskuntarakenteen suunnittelussa voidaan saada myöskin säästöjä kun infrastruktuuri mietitään nykyistä järkevämmin

periaatteessa meillä pitäisi olla rinnakkaistodellisuus jossa tätä kuntaremonttia ei ole tehty jossa kunnat eivät ole yhdistyneet tai uudistuneet ja silloin vasta voitaisiin aivan vedenpitävästi osoittaa että juuri tällä kuntarakenteen uudistuksella on saatu säästöjä aikaan

pulmahan ei koske pelkästään lappia ja itä suomea vaan myös monissa muissa suomen osissa haja asutusalueella kansalaisilla on tämä sama huoli

jatkan tuosta mistä edustaja lipponen edellä

no edustaja kiviniemen puheenvuorossa myös esitettiin sellainen ajatus että juurikin nämä nykyiset kunnat turvaavat kansalaisten vaikuttamismahdollisuuksia erityisesti paikallisissa asioissa

väitän että jo nämä nykyiset kunnat ovat monissa tapauksissa aivan liian suuria jotta paikallisdemokratia voi todellisuudessa toteutua

ministeri räsänen kun te esititte että lisärahoitusta jatketaan uskotteko että sen avulla pystytään käsittelyaikoja vielä riittävästi lyhentämään

huikeita eroja ja suurimmissa kunnissa sekä pinta alaltaan että väestöltään ollaan niin kaukana niistä tavallisista arjen ihmisistä että nykyiselläänkään ei voida väittää että paikallisdemokratia toteutuu

nyt kun turvapaikkahakemusten määrä on ollut laskusuunnassa viime aikoina voidaanko tästä saatavia varoja käyttää myös käsittelyaikojen lyhentämiseen ja ehkä myös käsittelyn laadun parantamiseen

vaihtelun vuoksi näin täältä paikalta

no tämähän selviää aika helposti

te voitte matkustaa vaikka ruotsiin ja katsoa miten huonosti ruotsilla menee sen takia että siellä on säädetty tasa arvoinen avioliittolaki tai ottaa laivalipun islantiin tutustua siihen miten kurjalta islannin tilanne tällä hetkellä näyttää tasa arvoisen avioliittolain säätämisen takia

ihan riippumatta tulevasta kuntarakenteesta me voimme tehdä aika paljon jotta voidaan parantaa kuntalaisten mahdollisuuksia osallistua päätöksentekoon ja näitä keinojahan on aika monia

tai miten makaa kanada jossa on pitkään ollut voimassa tasa arvoinen avioliittolaki minkälaisia erilaisia kauheuksia siellä tästä laista on seurannut tai vaikka yhdysvalloissa washingtonin tai massachusettsin osavaltioissa

voimme lisätä avoimuutta päätöksenteossa voimme ottaa kansalaisten näkemyksiä mukaan jo varhaisemmassa vaiheessa jo valmisteluvaiheessa eikä vasta sitten kun se päätös on jo loppusuoralla

oma tuntumani näissä ja monissa muissa paikoissa matkustaneena on se että tasa arvoisesta avioliittolaista ei ole seurannut mitään muuta kuin hyvää

siitä on seurannut sitä että kaikki kansalaiset aiempaa yhdenvertaisemmin otetaan yhteiskunnassa huomioon ja kaikkia kansalaisia arvostetaan

keskustelussa on usein puhuttu erilaisista kunnanosavaltuustoista lautakunnista lähineuvostoista tai vastaavista kuntatasoa pienemmistä yksiköistä

joissakin maissa on käytössä erilaisia edustavia asukasraateja esimerkiksi itävallassa on kahdestatoista satunnaisesti valitusta henkilöstä koostuvia eräänlaisia viisain neuvostoja

arvoisa puhemies

ministeri jakoi tämän salin huolen perusväylänpidon tasosta mutta viittasi perusväylänpidon yhteydessä ainoastaan teihin

kotimaisissa energiaratkaisuissa satsataan kotimaiseen ja uusiutuvaan energiaan energiatehokkuuteen ja kysyntäjoustoon enemmän kuin näissä hallituksen nyt pohjalla olevissa suunnitelmissa

perusväylänpito kattaa kuitenkin myös raide ja meri tai vesiliikenteen laajemminkin ja toivoisin ministerin himpun verran käyttävän aikaa sen pohtimiseen mikä on tilanne tällä hetkellä junaliikenteessä ja minkälaisia huolia perusväylänpito siellä aiheuttaa ja ehkä ennen kaikkea mitä sille voidaan vielä tehdä

kuntauudistustahan ajaa eteenpäin se hyvin yleisesti jaettu näkemys että joitakin asioita todellakin on järkevintä ja tehokkainta järjestää nykyisiä kuntia suuremmassa kokoluokassa

juuri uutisoitiin siitä että helsinki ei onnistukaan automatisoimaan metroaan mikä aiheuttaa pulmia myös ministerin mainitsemalle länsimetro hankkeelle

harmillista kyllä he eivät puheenvuoroissaan esittäneet mitään perusteita tälle arvostelulle mikä tässä vaihtoehdossa ei heidän mielestään ole järkevää ja sen takia tähän arvosteluun on kauhean vaikea vastata

se voi viivästyttää länsimetron aloitusta se voi lisätä kustannuksia ja vieläpä voi käydä niin että kun länsimetron laiturit on rakennettu lyhyemmiksi sillä oletuksella että automaattimetro tämän ongelman ratkaisee jos automaattimetroa ei tulekaan niin silloin ei pystytä tarjoamaan sitä palvelutasoa jota alun perin lähdettiin hakemaan

silloin mielestäni kannattaisi avoimesti pohtia sitä mitkä asiat oikeasti kuuluvat nykyistä suuremmalle päätöksenteon tasolle ja suurempaan kokoluokkaan ja mistä voisi päättää nykyisen kokoisissa kunnissa tai jopa vielä pienemmissä yksiköissä

ja toivon että kun edustaja hakkaraisella pian on uusi puheenvuoro niin hän voi ehkä esittää vaikka kolme kärkiperustetta minkä takia hän ei allekirjoita tätä vihreiden vaihtoehtoista mallia

muun muassa edustaja sipilä ja moni muu kollega pohtivat puheenvuoroissaan sitä ovatko fennovoima ja kotimaiset kestävät energiaratkaisut toisilleen vastakkaisia tai vaihtoehtoisia

edustaja oinonen omassa puheenvuorossaan moitti tasa arvoisen avioliittolain kannattajia siitä että me sivuutamme vastustajien argumentit täysin

edustaja kiljunen edellä jo totesi että periaatepäätöksessä avoimesti myönnetään että fennovoima heikentää muun sähköntuotannon mukaan lukien uusiutuvilla tehdyn sähköntuotannon kannattavuutta ja myös sähkön ja lämmön yhteistuotantoa

ministeri vapaavuori on tässä salissa puolestaan todennut että kun valtioneuvosto antaa myönteisen ydinvoimaluvan markkinoille tulee viesti siitä että erittäin merkittävä ydinvoimalaitos on tulossa markkinoille joka käytännössä blokkaa monia muita sähköntuottajia tekemästä omia investointeja myös uusiutuvan energian puolella toimivia

monessa puheenvuorossa on todettu että vastustetaan tasa arvoista avioliittolakia on toistettu kanta siitä että henkilön mielestä avioliiton pitää kuulua vain naisen ja miehen välille mutta valitettavan usein näistä mielipiteistä on jäänyt uupumaan perustelu ja yhteiskunnallinen keskustelu yleensä edellyttää sitä että mielipiteen esittämisen ohella pyritään argumentoimaan miksi on näin minkä takia vastustaa tasa arvoista avioliittolakia minkä takia avioliiton pitää tulevaisuudessakin olla vain naisen ja miehen välinen

korkeaoja että ed

tiusanen ovat aivan oikeilla jäljillä

sitä puoltavat ennen kaikkea aluepoliittiset huoltovarmuussyyt ja myös työllisyyssyyt

eli kun turpeen energiakäyttöä puolustetaan niin sitä nähdäkseni kannattaa puolustaa nimenomaan erilaisilla taloudellisilla työllisyys ja aluesyillä mutta ilmasto ja ympäristösyillä sitä ei juurikaan voida perustella

moni kollega on niin ikään painottanut että ei syrji ketään arvostaa kaikkia ihmisiä sellaisina kuin he ovat

mutta ei voi yhtä aikaa puhua ihmisten yhdenvertaisuuden puolesta ja samaan aikaan toimia juurikin päinvastoin

edustaja katainen omassa puheenvuorossaan painotti sitä että olisi syytä selvittää työllisyysvaikutuksia eri vaihtoehdoista siis tässä tapauksessa fennovoimasta ja toisaalta mahdollisesti sille vaihtoehtoisista kotimaisista uusiutuvista energianlähteistä

muun muassa edustajat torniainen sankelo ja heikkilä kertoivat vastustavansa tasa arvoista avioliittolakia sen takia että suomessa on jo parisuhdelaki ja tämä parisuhdelaki takaa samaa sukupuolta oleville pareille pääsääntöisesti samat oikeudet ja velvollisuudet kuin avioliittokin

meillä on käsittelyssä hallituksen esitys fennovoiman periaatepäätöksestä mutta tästä esityksestä puuttuu vaihtoehto jossa olisi ilman fennovoiman lupaa pyritty vastaamaan niihin yhteisesti jaettuihin energiapolitiikan tavoitteisiin ja sitten vertailtu näiden kahden vaihtoehdon hyviä ja huonoja puolia ja muun muassa niitä työllisyysvaikutuksia joita edustaja katainen edellä peräsi

on merkillepantavaa että usein tismalleen samat tahot jotka aikoinaan vastustivat parisuhdelakia ovat nyt sitä mieltä että parisuhdelaki on erinomaisen hyvä ja siihen on teidän tyytyminen

vieläpä usein samat tahot jotka aikoinaan tekivät kaikkensa jotta parisuhdelaki pidettiin mahdollisimman kaukana avioliittolaista jotta esimerkiksi parisuhteensa rekisteröinyt pari ei voinut saada yhteistä sukunimeä nyt sanovat että parisuhdelaki on oikein hyvä ja sitä voidaan vielä korjata korjata niitä samoja ongelmia joita he itse ja heidän edustamansa ryhmät olivat aikoinaan parisuhdelakiin ujuttamassa

eli eduskunnalta tässä mielessä puuttuu jonkin verran päätöksenteon pohjaksi tarvittavaa tietoa

on toki ilahduttavaa että vuosien vieriessä moni on tullut parisuhdelain kannalle mutta valitettavasti parisuhdelaki ylläpitää ihmisten erottelua lain edessä ja sen takia se ei yksinään enää riitä

kun katsoo suomen talouslukuja tänään niin ottaisin saksan talouden milloin tahansa milloin tahansa ottaisin saksan nykyisen taloudellisen tilanteen suomen tilanteen sijaan

muun muassa edustaja räsänen hän tosiaan käytti puheenvuoron nimenomaan salista edustajan ominaisuudessa kertoi vastustavansa avioliiton käsitteen uudelleenmäärittelyä ja on ehkä nyt hyvä jälleen palata siihen havaintoon että avioliiton käsite on vuosien varrella muuttunut sekä maailmalla että meillä suomessa monessa suhteessa

eli ei siellä saksassa ehkä nyt aivan niin huonosti mene

mutta jälleen jos vertaillaan vaikkapa ruotsia saksaa ja tanskaa jotka eivät rakenna lisää ydinvoimaa suomeen joka lisäydinvoimaa rakentaa voidaanko väittää että ruotsilla saksalla ja tanskalla menee taloudellisesti huonommin sen takia että siellä lisäydinvoimaa ei ole rakennettu

fennovoimaa joudutaan odottamaan vähintään kymmenen vuotta kun taas bioenergiaa siinä määrin kuin sitä halutaan edistää voidaan rakentaa tänä vuonna ensi vuonna ja sitä seuraavana vuonna eli paljon nopeammin kuin fennovoimaa

kyse on nimenomaan tasa arvo ongelmasta siitä näkökulmasta että puolison sukupuoli on se joka ratkaisee onko ihminen oikeutettu menemään naimisiin vai ei ja sen takia juuri tämän nykyisen epäkohdan tämän tasa arvo ongelman korjaava laki ansaitsee nimen tasa arvoinen avioliittolaki

mutta eihän avioliittolaki hävitä sukupuolia eikä sen ole tarkoituskaan hävittää

arvoisa puhemies

minulla on ollut ilo kuunnella kollegojen puheenvuoroja nyt viisi ja puoli tuntia ja ajattelin seuraavissa puheenvuoroissa kommentoida joitakin aiemmin esitettyjä näkemyksiä

muun muassa edustajat pekkarinen ja matikainen kallström myös monet muut ovat toistaneet sen ajatuksen että uusiutuva energia on sinänsä hyvä mutta se ei yksin riitä

koska oletan edustaja pekkarisen perustavan tämän oman arvionsa hänen keskustalle tekemäänsä mainioon energiapoliittiseen ohjelmaan niin seuraavassa käyn kohta kohdalta läpi mihin oletuksiin tämä keskustan ohjelma perustuu ja miltä osin arvioin että se on tarpeettoman varovainen

arvoisa puhemies

nyt esteet ovat ennen kaikkea hallinnollisia ja ennen kaikkea aika paljon ympäristöministeriön hallinnonalalla

kaavoitus kestää kauan usein liian kauan

on tärkeää turvata myös pitkäjänteisesti meidän viranomaisten toiminta niin että hankkeet eivät tyssää ely keskuksiin

melunormit estävät nykyään hankkeita

itse arvioisin että tällaiseen hidastamiseen ei ole tarvetta vaan tuulivoimaa voitaisiin rakentaa vähintään samaa tahtia myös siitä ensi vuosikymmenen puolivälistä eteenpäin

jos olette tutustuneet vttn tuoreisiin skenaarioihin vähäpäästöisistä energiapoluista niin kiinnostavaa on se että niissä näyttäisivät sähköntarpeen arviot olevan jonkun verran maltillisempia tai ainakin näyttäisi olevan mahdollista pärjätä vähäisemmälläkin sähkön määrällä kuin mitä näissä keskustan arvioissa

jos näitä eri tekijöitä ynnää niin näyttää perustellulta että olisi mahdollista lisätä uusiutuvaa energiaa vielä enemmänkin kuin tässä mainiossa keskustan mallissa on tehty ja tämä osittain vastaa monien edustajien kysymykseen siitä eikö kotimainen uusiutuva energia riitä

monet kollegat keskustelussa perustelivat avioliiton rajaamista vain naisen ja miehen välille sillä että vain nainen ja mies voivat yhdessä saada biologisia lapsia

suomeen ei tule yhtään uutta homoa tai lesboa avioliittolain muutoksella sen sijaan sillä lailla voidaan taata ihmisille lain edessä yhtäläiset oikeudet ja velvollisuudet

tästä aika nopeasti herää muutama kysymys

ensimmäinen on se että jos lapsen saaminen on avioliitto oikeuden ehto niin pitäisikö avioliitto evätä niiltä heteropareilta jotka eivät joko voi tai halua saada lapsia

no minua askarruttaa kyllä kovasti se että kun suomi on ainoita läntisiä teollisuusmaita jotka vielä laskevat lisäydinvoiman rakentamisen varaan ja suomi on ainoa läntinen teollisuusmaa joka erityisesti nojaa rosatomin ydinvoiman rakentamiseen niin miten suomelle voi olla välttämättömyys jokin sellainen joka on hyvin harvinaista läntisten teollisuusmaiden joukossa

vastaavasti jos lasten saaminen on avioliitto oikeuden edellytys niin pitäisikö kuitenkin avioliitto sallia niille samaa sukupuolta oleville pareille joilla jo on lapsia tai jotka niitä ovat aikeissa tavoitella

nämä ihmiset eivät muutu sillä säädetäänkö tällainen laki vai ei